ennustettava aikaväli on pitkä ja muuttujia on paljon minkä vuoksi asiantuntijoidenkin arviot vaihtelevat merkittävästi sekä sähkönkulutuksen että tulevaisuuden hinnan osalta

kun euroopan talous niin kuin täällä on kuultu on hiipunut ja pikkuhiljaa nousemassa sieltä niin olisiko meidän satsattava sitten voimavaroja vientiin kasvaville markkinoille entistä enemmän elikkä kun aasiassa kasvua on huomattavasti paljon enemmän

meillä on tämä parlamentaarinen työryhmä ja jo aiemmin energia ja ilmastostrategiassa on ymmärtääkseni otettu kantaa omavaraisuuden lisäämiseen sekä kokonaisenergiassa että sähköntuotannossa

sähkömarkkinoiden integraatio lisää pidemmällä aikavälillä toimitusvarmuutta mutta todennäköisesti myös painetta hintojen nousuun suomessa

ja sitten toinen kysymys

tiedän että meillä on arktisen alueen ohjelma mutta mitkä ovat ne keinot mitkä tällä hetkellä tähtäävät siihen että me olemme se arktisten alueiden osaaja numero ykkönen kun tällä hetkellä viestiä norjasta ja ruotsin puolelta tulee vahvasti

sosialidemokraattien mielestä vahvat ja elinvoimaiset kunnat kykenevät parhaiten tuottamaan suurimman osan palveluistaan itse

kansallisesti on tärkeätä turvata sähkön huoltovarmuus sekä teollisuuden ja kotitalouksien kohtuuhintainen sähkönsaanti

ja kun yhä edelleen venäjän kanssa meillä on tuhannen kilometrin raja ja väliaikainen toivottavasti hyvin lyhytaikainen hämmennys tällä hetkellä meneillään niin niitä paukkuja venäjän kanssa tehtävään kauppaan tarvitaan

jos meillä tällä hetkellä eilen tuotiin kahden ydinvoimalan verran sähköä rajan yli suomeen ja sitten meillä ollaan laittamassa kaksi kiinni niin onko mitään realismia ajatella että pikaisella aikataululla suomessa voitaisiin korvata kaikki tämä energiamäärä jollakin muulla tuotannolla kun mielestäni on ollut arvokasta että meillä on ollut tämmöinen monipuolinen ja laaja kirjo

ottaen huomioon erityisesti teollisuuden sähkönkulutuksen kasvuennusteet palveluiden sähköistyminen omavaraisuuden saavuttamistavoitteet ja niihin liittyen vanhentuva kapasiteetti hiililauhdetuotannon voimakas alasajo ja tuonnin korvaaminen voidaan sähkönkulutuksen arvioida kasvavan edelleen

siitä syystä olen tyytyväinen että meillä tänään on myöskin käsittelyssä lakiesitys valtion vientitakuista joilla voidaan enemmän tehdä vielä elinkeinopoliittista harkintaa ja saada näin yrityksille tukea

tarvittaessa vahva peruskunta pystyy myös kilpailuttamaan yksityiset palveluntuottajat niin etteivät ylikansalliset yhtiöt pääse syrjäyttämään pienyrittäjiä ja järjestöjä palvelumarkkinoilta tai tallomaan palvelusopimusten ehtoja

hankintalaki uudistetaan niin että työllisyys ympäristö sosiaali ja terveyspoliittisten näkökohtien huomioonottamista parannetaan kunnallisia palveluita kilpailutettaessa

meillä on eduskunnan yhteisesti tekemä päätös niistä ehdoista joilla vakausmekanismiin mennään ja siinä lukee aika selvästi että evmn lainoilla tulee olla ensisijaisuus pankkien ja sijoittajien vastuu kasvaa ja emme missään tapauksessa lähde mukaan jos valtioiden yhteisvastuu kasvaa

valtion taloudellinen tutkimuskeskus on arvioinut että pidemmällä aikavälillä ydinvoimalainvestoinnit kasvattavat kansantuotetta työllisyyden ja toisaalta kilpailukykyvaikutusten avulla

tämä hämmennyshän tuli siitä että kun puoluesihteerit pääsivät yksimieliseen esitykseen että kuntavaalit siirretään syksyyn niin sitten viime viikon kyselytunnilla ministeri vehviläinen kertoi että ei kun ne pidetään keväällä

näillä ehdoilla niin kuin tähänkin kirjattu on että asetetaan tiukat ehdot meillä on mahdollisuus harkita kun ajankohta on evmn osalta täällä salissa menemmekö mukaan vai emme

ja tästä syystä minun mielestäni on aiheellista kun kunnissa kukin etsimme sieltä hyviä ehdokkaita kertoa sitten heille milloin on ne vaalit mihin minä sinua kysyn

perusvoiman merkittävän lisärakentamisen avulla voidaan turvata energiavaltaisen teollisuutemme kilpailuedellytyksiä ja näin ollen myös työllistämismahdollisuuksia

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeätä että ydinvoimalahankkeissa käytetään kotimaisia yrityksiä ja työvoimaa mahdollisimman laajasti

tekes tesi finnvera

huolissaan pitää olla siitä kun katsoo vaikka kaksin elikkä kunnallisalan kehittämissäätiön selvitystä että kuntalaiset tällä hetkellä kokevat että päätöksentekijät ovat liian kaukana

sosialidemokraattien mielestä on tärkeätä että pitkälle ulottuvat uudistukset saavat mahdollisimman laajan tuen ja kansalaisten luottamuksen

arvoisa rouva puhemies

rakentamisessa ja kotien laitekannassa on energian ja sähkönkulutusta pienennettävä lisäämällä ekotehokkuusmerkintöjä ja soveltamalla tiukempia tehokkuutta painottavia standardeja

opposition edustajien osaamiselle olisi kuntauudistuksessa varmasti käyttöä mutta pelkän kritiikin sijaan rakentavampaa ja hyödyllisempää olisi esittää omia vaihtoehtoja

maailma on vaarallinen paikka elää ei pahojen ihmisten vuoksi vaan niiden ihmisten takia jotka eivät tee mitään asiaa auttaakseen

kansalaisten pelottelu pakkoliitoksilla ja palvelujen lakkauttamisella johtaa keskustelua tarkoitushakuisesti väärille raiteille

uudet rakentamispaikat ja sähkölinjat tuovat haasteita myös ympäristövaikutusten arvioinnissa tulleiden näkökulmien tarkkaan huomioimiseen

erityisesti on huolehdittava luontoarvojen ja eläimistön säilymisestä sekä siitä että lauhdevesien vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset meren eläimistölle kuten ympäristövaliokunta on todennut

arvoisa puhemies

osallistuminen koulutusyhteistyöhön irakissa on suomen vastaus ranskan avunpyyntöön pariisin valitettavien marraskuisten terrori iskujen jälkeen

kolmen kuukauden sääntö harjoittelu koulutus tai muuhun paikkaan ei ole realismia varmaan minkään te keskuksen alueella tällä hetkellä jotenka sinne lisäsatsauksia tarvitaan

sitten se kolmas asia

kun meille on tulossa tämä uusi laki jossa kuntouttavan työtoiminnan sektoria laajennetaan niin rankasti niin miksi on järkeä tehdä tämmöinen laki jonka toteuttamiseen ei ole minkään näköisiä euromääräisiä satsauksia

arvoisa puhemies

sosialidemokraattien lähtökohta on että myös jatkossa jokaisen maan tulee voida harkita avun muotoja omista lähtökohdistaan ja avun tulee perustua kahdenvälisiin sopimuksiin

taloudellisesti haastavina aikoina on kyettävä uudistamaan kuntatalouden tulopohjaa vähentämällä samalla kuntien riippuvuutta valtionosuuksista

samalla kun suomi ja muut yhteenliittymän maat osallistuvat alueella sotilaalliseen kriisinhallintaan on selvää että kestävää ratkaisua ei saada pelkästään näillä toimilla

vahvemmilla kunnilla on paremmat mahdollisuudet kestää suhdannevaihteluita parantaa alueensa työllisyyttä ja tarjota kuntalaisilleen hyvän elämän edellytykset tasapuolisesti laadukkaasti ja kattavasti

arvoisa puhemies

ilmastonmuutokseen vaikuttaminen on kuitenkin asia johon jokaisella kansalaisella on mahdollisuus osallistua vaikkapa arvioimalla omaa hiilijalanjälkeään ja aloittamalla vaikkapa kesän iloksi oman ilmastodieetin

arvoisa puhemies

tällä vaalikaudella tehtävät päätökset määrittelevät sen millaisessa suomessa me tulemme ja meidän jälkeemme tullaan elämään

kuntauudistuksen tarkoituksena on pysäyttää palveluiden rapistuminen lisätä demokratiaa ja kääntää talouskehitys myönteiseksi vaalikauden loppuun mennessä

tähän kaikkeen työhön tarjoamme yhteistyön kättä oppositiolle peruspalveluiden turvaamiseksi

arvoisa puhemies

isilin kukistaminen ja alueen vakauttaminen on paikallisesta näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää mutta se luo uhkia myös kaikkialle maailmaan

kriisin ratkaisun avaimet piilevätkin monialaisessa ja pitkäjänteisessä työssä

olemme useasti puhuneet tässä salissa siitä että tänne tulee ulkomaalaisia ja haluamme että heille maksetaan sama palkka kuin täällä suomessa oleville tai jos suomalaiset menevät ulkomaille haluamme että heitä kohdellaan samalla tavalla yhdistymisvapaudessa työehdoissa ja muissa sosiaaliturvakysymyksissä

haluaisin vielä tarkennuksen edustaja lepomäeltä ja varmaan ministereiltäkin

kun kerran puhutaan sopimuksen vapaudesta ja halutaan lisää sopimusoikeutta ja sopimisen mahdollisuutta niin miksi samanaikaisesti ollaan tekemässä pakottavaa lainsäädäntöä jotta sopimista ei voida toteuttaa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

nyt on ehkä syytä kysyä

mutta leikkauksia on tehty nyt jo aika paljon ja ne alkavat tuntua niin ihmisten arjessa ostovoimassa kuin myöskin kasvussa ja työpaikkojen luomisessa

ministeri risikko on asettanut eläkeyhtiöiden läpinäkyvyyden lisäämiseksi työryhmän joka sisälsi kolmikantaisen asetelman

arvoisa puhemies

keskustelussa oleva irakin koulutusyhteistyön jatkaminen tuo esille sen että tarve kansainväliselle yhteistyölle ei ole viimeisten vuosien aikana lainkaan vähentynyt päinvastoin

täällähän lukee mietinnössäkin että oleskelulupaviranomaisen pyynnöstä

siitä syystä on tehtävä ratkaisuja nyt pieniä liikkuja taas tässä lisätalousarviossa yritysten pääomittamiseen tesin tekesin finnveran kautta tai infrahankkeitten luomiseen ja näitä tarvitaan lisää

jos epäillään väärinkäytöksiä niin tietysti oleskelulupaviranomainen siinä tapauksessa varmaan pyytää sosiaaliviranomaisilta näitä dokumentteja ja toisaalta niin päin että sosiaalityöntekijät ammattilaisina kyllä jo tälläkin hetkellä minun tietojeni mukaan myöskin kysyvät toisin päin

nyt työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja siellä oli kaksi aika erilaista näkemystä

olisi siis vastuutonta vähentää yhteistyötä nyt kun sille on entistä suurempi tarve

julkinen paine on ehkä tehnyt tehtävänsä

ollaanko tätä ehkä jymähtänyttä tilannetta jossa julkisuuden kautta tuli tieto että ekn kanta oli voittamassa nyt arvioimassa uudelleen

kuinka monta kertaa olet ollut ulkomailla tai kotimaassasi toisessa kotimaassasi x määrän aikana jopa passia näyttää ynnä muuta

siitä syystä olen myöskin itse tämän tiukan lausuman kannalla

en tiedä mikä on helsingin käytäntö kun tuntuu että koko eduskunta puhuu täällä nyt ainoastaan helsingistä ja helsingin ongelmista mutta tiedän että monilla muilla paikkakunnilla näitä käytäntöjä on jo otettu käyttöön

itse olen hyvin tyytyväinen että sitä ei tässä kohtaa vakinaistettu sillä väliportaan hallinto ei ole se tavoite mihinkä suuntaan pitäisi mennä ja löytyy varmaan muita mahdollisuuksia

sen takia ehkä en ajattele että suomalaista lainsäädäntöä tehdään vain helsinkiä varten

pahoillani olen siitä mitä nyt kuntapolitiikassa on tapahtunut että tämä kuntalain kokonaisuudistus sen parlamentaarisen komitean tai työryhmän perustamisen osalta ei edennyt tämän hallituksen aikana vaan tuli tyrmättyä ja niin meille tulee taas yli puolen vuoden aukko ennen kuin päästään tässä asiassa eteenpäin

kiitoksia ministeri jos tämä arvioidaan nyt uudelleen

tämä on erittäin tärkeätä koska kyse on kuitenkin eläkeyhtiöistä kaikkien kansalaisten yhteisistä rahoista ja näin läpinäkyvyyden ja esimerkillisyyden eettisyyden pitäisi olla vielä suurempaa kuin ehkä yksittäisissä muissa yhtiöissä

aikataulusta lehdessä ilkka oli kirjoitus että tämä on pikaisesti tulossa eduskuntaan takaisin ja nyt haluaisin ministeriltä vahvistuksen että saammeko tämän lain jo ennen joulutaukoa tähän eduskunnan käsiteltäväksi

ihan ensin täytyy sanoa että tärkeintä on huolehtia että suomenlahdella itämerellä meillä on jäänmurrosta huolehdittu ja sitä tilannetta tämä eilinen ratkaisu parantaa

olisin vastannut tämän saman joka oli perusteena tässä

ja kyllä siellä on riskejä mutta kyllä niihin myöskin varaudutaan

sitä vastoin voi tietysti esittää kysymyksen